vieläkään ei ole tajuttu hallituksessa että juuri nämä pienet yritykset ovat meidän suurin mahdollisuutemme uusien työpaikkojen syntymisessä

edustaja heinoselle sanoisin että tulee mieleen oikein populistien kuningas kun sätitte perussuomalaisia täällä

hyväntekeväisyyttä voi harrastaa jokainen kansanedustaja joko antamalla palkastaan tai tekemällä hyvää

eihän siitä mitään tule että yritystä verotetaan niin paljon aivan kuoliaaksi asti ennen kuin se edes on jaloillaan

lähistöllä on varmaan jokaisella ihmisiä joita voi auttaa ja se porukka ei vähene joten korostan että hyväntekeväisyyttä jokainen voi lähteä tekemään täysin

se ei kannusta yrittäjyyteen

ja edustaja kärnälle

siellä on selvät leikkaukset ja säästöt mihin osoitetaan rahaa ja mistä sitä otetaan pois

kysyisinkin arvoisilta ministereiltä

onko kaikki tehty yleisen liikunnan lisäämiseksi

todellisuudessa on niin että kansa tulee ravintoloihin vasta illalla myöhään lähellä puoltayötä jopa joten tämä jatkoaika ei ole tämän alkoholinkäytön syy eikä juopumisen syy vaan se että kansa juo jo valmiiksi kotonaan ennen ravintolaan tuloa

arvoisa puhemies

jos euroalueen säilymisen hintana on eun laajeneva kontrolli työmarkkinoihin eläkepolitiikkaan ja sosiaaliturvaan niin ovatko hallituspuolueet todella valmiita olemaan tällaisessa kehityksessä mukana

rajoittamisen pitää kyllä osittain tapahtua niin että

vanhemmilta tulee jatkuvasti tuolta varsinais suomesta soittoja

kysymys kuuluu

erityisen huolissamme meidän pitäisi olla ravintoloiden ja pubien olemassaoloista ja työpaikoista siellä koska jos tämä viinan juominen tosiaan siirtyy kokonaan koteihin eikä käytetä ravintolapalveluja enää ollenkaan niin eihän meillä kauan enää ravintoloita eikä anniskelupaikkoja olekaan

paikassa jossa lapset varsinkin käyvät voisi ajatella hyvin että alkoholin anniskelua rajoitetaan mutta ravintoloiden anniskeluun ei pitäisi kajota koska tosiaan tämä on se todellinen syy

vastaus burg

ihmiset tulevat myöhään ja ovat jo tarpeeksi kännissä silloin suoraan sanottuna

tärkeää olisi korostaa sitä että asenteet ja syrjäytyminen ovat ne syyt miksi ihmiset usein juovat ja niihin puuttuminen olisi tärkeintä

se mihin pitää pureutua on ennaltaehkäisy ja juuri tämä kulttuuri kuinka sitä viinaa ja väkeviä ja mietoja juomia käytetään ja se kasvatus varsinkin nuorten kohdalla

edustaja gustafssonille

asiat ovat aivan niin kuin puheessa oli

jos alkoholiveroa korotetaan rumba tallinnaan ja takaisin kiihtyy

jos sitä ei myönnetä niin kuin todennäköisesti joittenkin kohdalla käy se tarkoittaa sitä että lukioita joudutaan sulkemaan ammattikoulujakin

tämä suuntaus on todella hyvä ja niitä toimenpiteitä millä rajoitetaan ihmisten juomista vapaaehtoisesti niin että ihmiset lähtevät siihen että käytetään sitä alkoholia kohtuullisesti meidän pitäisi täällä suunnitella ja kehitellä

jos ei osa näistä sitten syrjäydy tämän vuoksi että sieltä kotoa käsin ei voida koulua käydä ja tulee muita probleemoja kun täytyy asua pois kotoa niin ihme on

mutta nämä valtavat määrät mitä nyt kuskataan tuntuvat kyllä suurilta varsinkin kun monet tekevät sitä myös elääkseen ja myyvät sitä eivät käytä sitä omaan käyttöön

arvoisa puhemies

nämä massiiviset leikkaukset mitä nyt on jo tehty ja mitä tehdään ja tulevaisuudessa tullaan todennäköisesti tekemään romuttavat meidän arvostetun koulutusjärjestelmämme kokonaan

sen myötä on työhyvinvointiin kiinnitettävä erityistä huomiota

kaikkien meidän halu ja tahto on varmaan suomen ja suomalaisten hyvinvointi

ministeri urpilainen kertoi että vientiä on tuettu niin kuin on todella tuettukin jonkun verran mutta täytyy muistaa että me tarvitsemme kilpailukykyisiä tuotteita

lakialoite josta nyt puhumme on erittäin kannatettava asia

mikä on hallituksen toimenpide sitten ollut jotta elintarviketuotantoa olisi tulevaisuudessakin suomessa ja mikä on hallituksen toimenpide ollut jotta maanviljelys olisi kannattavaa tulevaisuudessa

nämä asiat jotka ovat tähdänneet heidän olotilansa ja asemansa parantamiseen ovat kyllä viipyneet liian kauan

sitä pitää vaalia ja pitää huolta että sieltä löytyy ne kilpailukykyiset tuotteet hormonivapaasta ruuasta ja työpaikkoja myös

tässä on ollut lihavat vuodet taloudellisesti on mennyt todella hyvin mutta silti veteraanien ja sotainvalidien asiaa ei ole hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla jota heidän asemansa edellyttäisi

suomen kansa on varmasti tässä asiassa suurella todennäköisyydellä vahvasti mukana ja haluaisi että kuntoutusta ja kotihoitoa tuettaisiin paljon vahvemmin ja suuremmalla rahamäärällä

aivan kuten edustaja tolppanen tässä jo totesi laajentunut sosiaaliturva maamme rajojen ulkopuolelle tulee aiheuttamaan sen että taloutemme ei tule sitä kestämään

arvoisa puhemies

muutamalla sanalla vielä ulkomaille maksettavista opintotuista

meillähän oli siinä vastalause tähän ykköspykälään ja siellä oli kelan asiantuntijalausunto tai epäilys siitä että se on vähän hataraa kuka on oikeutettu saamaan sitä

niinpä jokaisen veteraanin ja invalidin pitäisi saada tarpeellista hoitoa kotihoitoa hoivaa ja kuntoutusta niin paljon kuin he sitä tarvitsevat

esimerkkitapaus oli niin että jos eu työntekijä tulee suomeen vähäksi aikaa töihin niin hänen lapsensa siellä muualla kuin suomessa vaikka ei olisi tämä lapsi ikinä käynytkään suomessa voi saada sitä opintotukea

ei myöskään sovi unohtaa sotaorpoja tässä kohtaa

nyt kun suomalaisilta kiristetään opintotukea niin sitä voidaan myöntää kuitenkin henkilölle jolla ei ole muita siteitä kuin se että vanhempi on vaikka vähäaikaisessa työsuhteessa suomessa

se oli se

mutta edustaja vahasalolle sanoisin että on ihan hieno asia että myönnetään jos on tehty virhe ja tullaan toisiin aatoksiin jos se menee esimerkiksi tässä tapauksessa opiskelijoiden hyväksi

tulevaisuusvaliokunta on tehnyt hyvää työtä täytyy myöntää ja kiitos puheenjohtaja lipposelle että hän huomioi myös edustaja vähämäen hienon osuuden valiokuntatyöskentelyssä

arvoisa puhemies

päivystysasetus on kova pala nieltäväksi monelle synnytyssairaalalle

oppositio on esittänyt voimakkaasti sitä mielikuvaa että perussuomalaiset hallituksen myötä on täysin kääntänyt selkänsä pienituloisille ja eläkeläisille

lakkautumisuhka on ilmeinen useilla paikkakunnilla

jos ajattelemme sitä että valtion johto on jo useamman vuoden yrittänyt tätä asiaa ottaa esille onnistumatta siinä ja pääsemättä eteenpäin niin mielenkiinnolla odotamme kun tulee uusi presidentti saako hän asian avatuksi

se on tehonnut koska palautetta on tullut hyvin paljon ja se on ollut osittain jäätävääkin

siihen tarvitaan jokaisen mielipidettä visioita kuinka me sen liikkumattomuuden kimppuun kävisimme koska sitten ei ole näitä kasvun tekijöitä jos ihmiset eivät ole kunnossa

kotihoito omaishoito veteraanit takuueläke

me teemme nyt kokonaisuutta jota tehdään jokaisen suomen kansalaisen mahdollisuuteen elää niin sanotussa hyvinvointivaltiossa mitä me vielä tällä hetkellä olemme

mutta toivon että huomioimme sen tulevaisuudessa

syksy näyttää sitten oikean tilanteen

edustaja viitaselle

kyllä ne vuorineuvoksetkin joutuvat vielä näihin talkoisiin va e

matkasynnytysten mahdollisen lisääntymisen synnytysten jälkeisen hoidon ja muiden synnyttäjien ja sairaaloiden toimintaan kohdistuvien negatiivisten vaikutusten osalta olen huolissani niin kuin lukuisat muut suomalaiset

hilkka ja maarit on

arvoisa puhemies

mikäs siinä jos päivystysasetus voitaisiin toteuttaa ilman synnytystoimintojen alasajoa mutta käytännössä tämä ei onnistu

näin on käynyt esimerkiksi meillä varsinais suomessa salossa

kustannustason muutokset opetuksen ja kulttuurin saralla heijastuvat väistämättä näiden alojen toimijoiden arkeen ja kohonneiden toimintakustannusten myötä palveluiden laatu vaarantuu

toivon suuresti että synnytyssairaaloiden tilannetta punnitaan kokonaisuutena käytännön järjellä ja suurella sydämellä

olisi ollut tietenkin toivottavaa että kansalaisaloite olisi tuotu käsiteltäväksi jo viime kaudella tämä on kuitenkin soteen liittyvä asia

vielä puolustan kyllä tätä omaa kantaani sen väkäsen laittamisessa seiskaan että pidettäisiin ne numerot kuitenkin muistissa ja ihan sieltä koulusta lähtien

se mahdollistaa monin paikoin arvokkaan täydennyskoulutuksen tai hyödyllisen yleissivistyksen hankkimisen myös monilla sellaisilla paikkakunnilla joilla kouluttautumismahdollisuudet muuten ovat rajalliset

säästöehdotuksen toteutuessa kansalais ja työväenopistot joutuvat nostamaan kurssihintojaan ja vähentämään opetustaan

mutta sähköinen järjestelmä totta kai on tulevaisuutta ja mitenkään sitä unohtamatta sähköinen menetelmä tulee olemaan varmaan tulevaisuudessa rinnalla varsinkin

erityisesti leikkaukset vaikuttavat varsinkin koulutukselliseen tasa arvoon

kunnille ei voi sysätä lisää vastuutaakkaa ilman riittävää valtionrahoitusta

miten koulutuksen laatu voidaan taata jos toiminnalle ei suoda riittävää rahoitusta

tämähän on tätä harjoittelua nyt meille uusille

lisäksi leikkaukset kiihdyttävät koulutuksellisen tasa arvon heikkenemistä joka puolestaan edistää osaltaan syrjäytymistä sekä heijastuu tulevaisuudessa suomalaiseen osaamiseen

on oikein hienoa että saadaan tämä tilaisuus täällä tästäkin aiheesta puhua ja kyllä me varmaan pääsemme sitten yhteisymmärrykseen kaikesta

näin ollen perussuomalaiset esittävät että mietintöön sisältyvät lakiin että kaikki esitykset

vielä tästä seiskasta

ehkä puheenvuoroja tulee vielä lisää mutta kannatan tätä vanhaa systeemiä että muistamme ne numerot olemme sitten minkä ikäisiä tahansa

se on tervetullut siinä on paljon kohtia joihin pitää löytyä tulevaisuudessa vastaus

mutta aivan kuten sivistysvaliokunnan puheenjohtaja vahasalo sanoi siinä on epäkohtia ja epäselvyyksiä ja sitä ei voida nyt suoranaisesti semmoisenaan hyväksyä

inhimillisesti ja yhteiskunnan kannalta on tärkeää että keliaakikko pysyy työkykyisenä ja pystyy elämään ilman suurempia oireita

tämä tekijänoikeuslaki vaatii paljon korjauksia

kuten tässä jo edellä todettiin tämä laki on pöydällä ja moniin ongelmiin varmaan saadaan parannuksia jo lähitulevaisuudessa

olikohan se edustaja nylander joka esitti asian että perussuomalaiset eivät olisi kulttuurin puolesta ja olisivat jopa opetusasioita vastaan eivätkä edistäisi tätä puolta